köyhien lasten määrä on moninkertaistunut suomessa

kiertelin todella paljon toisen asteen oppilaitoksia ja kun tässä salissa on tänään puhuttu paljon toisen asteen leikkauksista näitten jättileikkausten lisäksi niin missään ei ymmärretty kyllä sitä mitä opetus ja kulttuuriministeriö tällä toisen asteen rahoitus ja rakennepaketilla oikein aikoo

lakimuutosten toimeenpanon yhteydessä keskeisessä asemassa on lyhytaikaisen perhehoidon käytön laajentaminen myös omaishoitajien vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä

se merkitsee usein syrjityksi ja kiusatuksi tulemista yksinäisyyttä ahdistusta oppimisen motivaation kadottamista ruuan ja harrastusmahdollisuuksien puutetta huolettoman lapsuuden katoamista joidenkin lasten kohdalla jopa riskiä joutua kaltoin kohdelluiksi

jyväskylässä eivät toimi perusterveydenhoidon palvelut ei saada virkoihin lääkäreitä eivätkä asukkaat saa määräajassa palveluita

toimeenpanon ohjauksessa kiinnitetään huomiota toimeksiantosuhteiseen sijaishoitoon jossa sijaishoitaja voisi olla esimerkiksi hoidettavan läheinen sukulainen tai tuttava joka voisi tulla hoitajan vapaan ajaksi hoidettavan kotiin

arvoisa puhemies

perhehoitolain osauudistus tehtiin viime hallituskaudella ja siinä parannettiin sijaisvanhempien ja perhehoitajien palkkioita muun muassa ja tehtiin koulutuksesta valmennuksesta pakollista ja niin edelleen

eikö jokaisen sivistyneen päättäjän pitäisi lähteä siitä että kaikkein haavoittuvimpia yhteiskunnan jäseniä autetaan ensimmäiseksi olivatpa talouden luvut mitkä tahansa

siitä jätettiin kokonaan pois perhehoitajien sosiaaliturvakysymykset ja ne oli tarkoitus sisällyttää tähän uuteen perhehoitolain uudistukseen jota on odotettu jo kovasti lausuntokierrokselle mutta toistaiseksi sitä ei ole vielä kuulunut

mutta minulle vastattiin erittäin monesta oppilaitoksesta että ei ole annettu tietoa mitä se tarkoittaa ei ministeriltä ole tullut mitään selvitystä kriteereistä eikä myöskään kokonaisharkinnasta

kokopäivätyö josta puhuin täällä jo aikaisemminkin suojasi ainakin aikaisemmin erityisesti yhden huoltajan perheitä köyhyydeltä varsin tehokkaasti

minulle on kerrottu että uuden perhehoitolain on oltava jälleen kerran kustannusneutraali eli siihen ei olisikaan sitten tulossa parannuksia perhehoitajien olemattomaan sosiaaliturvaan

eli toisin sanoen kentällä ollaan todellakin nyt hirveän hädissään siitä että tarttis tehdä jotakin pitäisi leveämpiä hartioita nyt löytää ja yhteistä järjestäjäverkkoa

nyt tuota työtä edes silppu tai pätkätöitä ei ole samalla tavalla tarjolla kuin aikaisemmin ja epäonnistunut perhepolitiikka leikkauksineen on syventänyt esimerkiksi yksinhuoltajien köyhyyttä

millä matematiikalla kustannusneutraalius lasketaan kun jokainen perhesijoitus vähentää kuntien kustannuksia verrattuna laitossijoituksiin

osa on ilman sopimusta omasta tahdostaan osa siksi että kuntien kriteerit sopimuksen tekemiselle ovat tiukat ja määrärahat joudutaan kohdentamaan vaativampiin tilanteisiin

kattavalla hyvällä perhepolitiikalla voitaisiin lisätä kaikkien ryhmien hyvinvointia ja väitän että pitkässä juoksussa tuo satsaus kyllä kannattaisi

kunnat voivat tukea ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavia henkilöitä sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla

yksinhuoltajat varsinkin heikosti koulutetut eivät todellakaan tässä yhteiskunnassa kovin helposti saa muita töitä kuin näitä pätkä ja silpputöitä ja varsin epätyypillisiin työaikoihin vielä kuten iltaisin öisin viikonloppuisin ja niin edelleen

nyt sosiaalihuoltolakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten että kunta voisi järjestää päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa omaiselleen tai läheiselleen antavan henkilön vapaan aikaisen sijaishoidon

kunnan käytettävissä olisivat vastaavat keinot vapaan aikaisen sijaishoidon järjestämiseen kuin omaishoidon tuessakin ja vapaan aikaisista palveluista perittäisiin hoidettavalta asiakasmaksu vastaavin perustein kuin omaishoidon tuessa

eikö rahoitusjärjestelmän muutos ole tässä uudistuksessa kaiken a ja o

eli heidän kohdallaan tuo hokema työstä parhaana sosiaaliturvana kyllä jää tyhjien tynnyreitten kuminaksi

kyllä minä edelleenkin ihmettelen eikö ministeriö siis lainkaan luota suurimpaan osaan ammatillisen koulutuksen järjestäjistä

pidän näitä kahta lakiesitystä erinomaisina

nyt kerta kaikkiaan panostetaan omaishoitajien ja perhehoitajien jaksamiseen

on aivan totta että saan varsin usein yhteydenottoja esimerkiksi näiltä yksinhuoltajilta jotka eivät aina keksi millä tavalla he selviävät arkipäivän haasteista

vastalauseen perusteluissa todetaan että tässä ensimmäisessä osauudistuksessa luovuttaisiin periaatteesta sisällyttää lastensuojelun vammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa koskeva lainsäädäntö yhteen perhehoitolakiin

sitten pari sanaa vielä ammattikorkeakouluista

osa heistä joutuu todellakin tekemään lastensuojeluilmoituksen koska heidän rahansa eivät riitä perheen jokapäiväiseen leipään ja elämiseen

korkeakoulutettujen työttömien nykyistä joustavampi muuntokoulutus työvoimakoulutuksena ja työ ja elinkeinoministeriön rahoituksella olisi yksi parannus nykyisessä työttömyystilanteessa

kyllä tässä hyvinvointi suomessa pitäisi olla paremmat ratkaisut kaikkein heikoimmassa asemassa elävien selviämiseksi arjesta

sijoituksethan on luonnollisesti lain mukaan aina tehtävä lapsen edun mukaisesti ja kun tukitoimia lisätään niin ilman muuta sijoitukset myös onnistuvat paremmin

muuntokoulutus voisi olla pituudeltaan kuudesta kuukaudesta vuoteen painoaloina esimerkiksi biotalous kyberosaaminen teollinen internet ja niin edelleen

arvoisa puhemies

hallituspuolueiden edustajat siteeraavat mielellään oppositiota täällä salissa

ja nyt kyllä pitäisi kaikkien yli puoluerajojen kantaa huolta siitä millä tavalla kuntasektorilla pystytään peruspalveluita tuottamaan

kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasausjärjestelmästä on valtiontalouden kannalta merkityksetön mutta sekin muuttaa jyrkästi kuntien välisiä suhteita

muutoksesta hyötyvät sellaiset kunnat joilla on kiinteistömassaa arvokasta maapohjaa rantaviivaa kesämökkeineen tai voimalaitoksia mutta kiinteistöverokannat ovat alhaisella tasolla

kaikkein vähimmällä pääsevät pääkaupunkiseudun kunnat suuret keskuskaupungit sekä muutamat kesämökkikunnat

esitetyt supistukset ja säästöt johtavat väistämättä henkilöstön irtisanomisiin niin kotikaupungissani jyväskylässä kuin kaikkialla muuallakin maassa jälleen pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta koska pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluista joista kaikki eivät edes sijoitu läheskään parhaimmistoon ammattikorkeakoulujen joukossa ei supisteta

ammattikorkeakoulujen uudistaminen arvoisa puhemies on tarpeellista mutta ei niin että ne pistetään polvilleen ja mahdottoman tehtävän eteen

esimerkiksi sellaisista tekijöistä kuin toimintaedellytysten sekä rahoituksen ja vakavaraisuuden turvaamisesta uudistuksessa finanssisijoitusten saamisesta käyttöön ja arvonlisäverotuksen täydellisestä kompensoimisesta pitäisi saada pikaisesti varmuus

nyt esitetyt ylisuuret ja rajut leikkaukset vaikeuttavat ratkaisevasti koko amk uudistuksen toteuttamista sekä ammattikorkeakoulujen sisällä niiden toiminta alueilla että myös valtakunnallisesti

maakunnilta viedään kehittämisen moottorit ja samalla hallitus kiihdyttää maan sisäistä muuttoliikettä maakunnista pääkaupunkiseudulle

nuorisotyöttömyys pitää nostaa hallituksessa kiireellisten asioiden listalle sillä työttömyyslukumme ovat lähes yhtä rumat kuin mellakoita kokeneessa britanniassa

näin todettiin hiljakkoin muun muassa ilkan pääkirjoituksessa ja myös nokian ja shellin hallitusten puheenjohtaja jorma ollila varoitti samassa lehdessä kokonaisen sukupolven menettämisestä

arvoisa herra puhemies

siihen kuuluu ilman muuta riittävä ravinto liikkuminen itsenäisesti tai avustettuna ja tarpeettomien psyykenlääkkeiden välttäminen

täällä on puhuttu yliopistojen ja korkeakoulujen roolista ja erittäin hyvä niin koska uusien tuotteiden ja palveluiden luomisessa korkeakoulut ovat äärettömän tärkeässä asemassa muun muassa biotaloudessa joka on herättänyt paljon hyviä puheenvuoroja

mutta yhtä selvää kuin se että vanhustenhoidon asiat ovat monessa paikassa kunnossa ja työssä on motivoitunut henkilökunta joka pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä on myös se että erittäin vakavia puutteita löytyy liian monesta vanhustenhoidon yksiköstä

mutta ongelma on kyllä tällä hetkellä ihan oikeasti se että mikäli esimerkiksi ammattikorkeakouluja halutaan tässä innovaatioketjussa käyttää tehokkaammin hyväksi tästä on tehty kansainvälisiä tutkimuksiakin meillä muun muassa niin me tarvitsemme kyllä ihan oikeasti pitkäkestoista tki rahoitusta sen varmistamista

tämä tuli todistettua jälleen kerran hiljattain julkaistussa lääninhallituksen selvityksessä

meillä esimerkiksi jyväskylän ammattikorkeakoulu on tehnyt erittäin hyvää työtä biotalouden osalta siellä luonnonvarainstituutissa ja tuo työ vahvistuu koko ajan mutta tki rahoituksen tempoilevuus on kyllä se ongelma kun pitäisi saada hyviä hankkeita liikkeelle ja näitä uusia tuotteita ja palveluita luotua

vaikka aivan varmasti henkilökunnan mitoitus on monissa laitoksissa liian pieni on tosiasia ja ihan tutkittu tosiasia ettei pelkällä rahalla taikka lisähenkilökunnalla kuitenkaan vanhustenhoidon laatua paranneta kokonaan

siihen liittyy erittäin monta asiaa johtaminen ja työtapojen uudelleenjärjestely työkulttuurin muutos monta asiaa asennepuolellakin on varmaan ongelmia niihinkin täytyy puuttua

arvoisa herra puhemies

kataisen sixpack hallituksen ohjelmaan on tuhlattu kyllä aikaa paperia ja korulauseita mutta valitettavasti sisällön rahoittaminen on jäänyt tekemättä

tarvitaan mielestäni myös vapaaehtoisia ja omaisia auttamaan ulkoilussa tarvitaan virikkeitä taidetta ja kulttuuria ikäihmisen henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

ja ohjelma on kuin hölmöläisen peiton jatkamista

toisaalta luvataan mahdottomasti mutta sama lupaus mitätöidään muutamaa lukua myöhemmin

myös pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin kurssittaa avuksi sekä kotona asuvien että laitoksissa asuvien vanhusten auttamiseen vaikkapa ulkoilemisessa ja asioitten hoidossa

jos joku epäilee että näin ei voida tehdä niin helsingin seudulla jo muutama vuosi sitten kokeiltiin tätä ja tulokset tästä pitkäaikaistyöttömien kurssituksesta tähän tarkoitukseen olivat erittäin hyvät

pienten lukioiden karsiminen vaikuttaa samalla yhteisopettajaisiin ala ja yläasteisiin niin että koulutuksen leikkaukset koskevat välillisesti myös peruskoulua

monissa kunnissa terveyskeskusten vuodeosastot ovat edelleen ylikuormitettuja ja asiakkaat joutuvat jonottamaan jatkohoitopaikkaa kalliissa erikoissairaanhoidossa vaikka heillä ei laitoshoidon tarvetta olisikaan sen sijaan että he pääsisivät viipymättä palveluasumiseen

valtiovarainministeri jutta urpilainen ja opetusministeri jukka gustafsson ovat oppositiosta vaatineet lisää resursseja sivistykseen ja koulutukseen nyt he kehtaavat ministereinä kääntää kylmästi takkinsa ja leikata tärkeimmästä mitä meillä on

palveluasumisen asiakasmaksut ovat tällä hetkellä epäyhtenäiset tästäkin on täällä puhuttu ja monelle iäkkäälle nuo maksut ovat aivan liian korkeat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on todisteltu kovasti että budjettiesityksessä poliisin määrärahoja ei supistettaisi vaan niitä lisätään ja on viitattu tasokorotukseen ja rahoitusosuuden nostoon

asia on kyllä todellisuudessa sillä tavalla että vaalikauden alussa hallitus laski poliisitoimen kehysmäärärahoja ja kun niitä hiukan sitten maaliskuun kehysriihessä korotettiin on hallitus edellisen vaalikauden tasoon nähden leikannut poliisin määrärahoja

kun tähän vielä lisätään se että kiinteistöverotuotot jätetään verotulojen tasausjärjestelmän ulkopuolelle saa aivan varmasti monessa suomen kunnassa viimeinen sammuttaa valot

perhehoidossa perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrästä vapaan pitämisestä sekä perhehoidossa tarvittavasta muusta ammatillisesta tuesta

vahvaksi peruskunnaksi mainostettu jyväskylä täällä se tuli esille tuossa alkuillan keskustelussa häviää muuten tässä operaatiossa erityisen paljon

kustannuksiltaan perhehoito on laitoshoitoon verrattuna merkittävästi edullisempaa ja se tapahtuu aina kiinteässä yhteistyössä vanhustenhuollon ja kotisairaanhoidon kanssa

kotikäyntejä virka ajan ulkopuolella ei voi tehdä

siellä on erittäin paljon sosiaalisia ongelmia ja rakenteellinen työttömyys on ja pysyy muun muassa ei niitä ole kolmen kunnan liitoksella pystytty kyllä korjaamaan

nimenomaan koko peruspalvelukentässähän pitäisi pystyä jo ennakolta puuttumaan ongelmiin

kataisen hallitus on kylmästi jättämässä haja asutusalueet ja pienet kunnat oman onnensa nojaan ja niissä asuvat ihmiset varmasti lähes ilman perus ja lähipalveluita ainakin ne tulevat siirtymään paljon kauemmas vielä

omaishoitajia on tuettava

omaishoitajien palkkiot on saatava yhtenäisiksi ja kelalle jossain vaiheessa mahdollisimman pian ja ilman muuta se verohuojennus palkkioihin ja kuntoutuksen ja vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille on ehdottoman tärkeätä koska omaishoitajat ovat itsekin vanhoja ja tarvitsevat vapaansa ja tarvitsevat kuntoutuksensa

sosialidemokraattien ja kokoomuksen yhteinen jo vuosia sitten keksitty idea on rakentaa suomi uudestaan pääkaupunkiseudulle ja muutamalle kasvukeskuspaikkakunnalle

ja vaikka kuulemiskierros vielä onkin kesken niin ei se kuulemiskierros muuta näitä ongelmia miksikään kyllä nämä ovat ihan olemassa ja näihin pitäisi nyt ruveta kiireesti löytymään vastauksia

he eivät tahdo kotikunnistaan kituvia vanhusreservaatteja joissa hyvinvoivan suomalaisen kelpaa piipahtaa mökkijuhannusta viettämässä

arvoisa herra puhemies

ensiksi on kysyttävä miksei hallitus tuonut eduskunnan keskusteltavaksi reilusti ja avoimesti yhtä kuntarakennelakinsa keskeistä asiaa eli vahvojen peruskuntien kriteerejä

kuka takaa tällä keskittävällä koulutuspolitiikalla enää ammattilaisia pienten kuntien peruspalveluihin opettajiksi lähihoitajiksi lääkäreiksi